arvoisa puhemies

ihan eri asia jos olisi sellainen tilanne että ei olisi näin pitkää kokemusta ja myöskään harkinta aikaa sen suhteen oliko tämä suojelutoimenpide tarpeellinen vai ei

pidän hieman erikoisena ed

myös puukaasukäyttöisten autojen tulee olla käyttövoimaverosta vapaata

kuntaliitto on muodostamassa suomea yhdeksi uudeksi kunnaksi ainoaksi kunnaksi

tämä on oikein kursivoitu jotta se olisi tullut luetuksi valtiovarainvaliokunnassa ja sen sihteeristössä

sitten mikä koskee tuota liikenneinvestointia niin minä olen jyrkästi samaa mieltä että se pitäisi irrottaa nimenomaan tässä tilanteessa kehysbudjetoinnista ja menetellä sen osalta vaikka niin kuin ed

yleensäkin luontoa on niin vähän suojeltu etelä suomessa että on erinomaisen hyvä että sitä suojelua nyt täällä harrastetaan

mitä ihmettä muuta ovat sellaiset instituutiot kuin kl kuntahankinnat oy vai mikä se on

nyt on miellyttävää todeta se että tästä ei käydä mitään keskustelua vaan tämä on mielletty järkeväksi ja oikeaksi tavaksi hoitaa asiat ja tämä lainsäädäntö näyttää onnistuneen jo ennakkoon arvioiden ihan hyvin

haihtunut on haihtunut on

sehän on nimenomaan putiikki joka suuruuden ekonomialla haluaa osoittaa kaikille että kun kaikki ollaan yhtä niin edullista on ja halvalla onnistuu ja luvut ovat aika mielenkiintoisia

ei näy haisuakkaan missään ei metaaninkaan tuoksua

koska kuuntelin ensimmäisen kerran esitelmää joka olisi voinut olla kummankin ministerin johdanto osana

en halua pitkittää yhtään tätä istuntoa mutta vaan totean lyhyesti sen että juuri sen takia meillä on ne perustelut joitten pitäisi näiden mallien valinnan perusteena olla

olemme erittäin pahoillamme siitä että näin on

silloinkin oli ministerin pitämästä esitelmästä kysymys hankenin talousmaantieteen professori ilmari hustichin kasvitieteellisen puutarhan prinssilinnassa pidetystä luennosta ja sen idea oli seuraava

vilkuna taisteli uljaasti ja guinnessin ennätyskirjaan kuuluvalla tavalla tämän hankkeen puolesta

on erinomaisen mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua ja tavallaan joutuu onnittelemaan oppositiota siitä kuinka mainiosti se on pakottanut keskustelun jatkumaan elvytyspolitiikasta

sunnuntaipäivänä istuskelin siellä matildajärven rannalla puskassa ja seurasin sitä polkua pitkin kulkevaa porukkaa koko ajan muutaman minuutin väliajoin turusta kaarinasta ja mistä tahansa kun muutamalta kysyin että mistä olette kotoisin olivat tulleet sinne ja kulkivat reppu selässä sitä polkua pitkin

siitä turhautuivat ministeriön virkamiehet ja tässä nähdään tulos

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensin vaadittiin hirmuisella vauhdilla nopeasti elvytystoimia ja jokainen tietää että niitä toimia jotka ovat nopeita elvytystoimia on äärimmäisen vähän

on aivan selvä asia että vihreät äänestävät hallitusrintamassa tässä asiassa

siis minä luin sen väitöskirjan yhteenvedon nimi oli jotakin karjalainen anteeksi tämä etunimen muistamattomuus ja se on tosi mielenkiintoinen

tiusasen lääkärintaidoista

kun nyt hän ilmoitti että hän pystyy määrittämään liberalistisen sydämen niin minä toivon että hän sähköpostilla laittaa minulle kuvauksen niin että minä voin oulussakin kehua että minäkin tiedän nyt miten liberalistinen sydän määritetään tunnetun kirurgin toimesta

jos siellä ruvettaisiin tussarilla huitomaan niin ei tule kyllä pakettia raato osastolla rupeavat puu pii paa autot huutelemaan

yksi sellainen on juuri se konsti mitä nyt käytetään

sitä herkkua ei ole ollut sen jälkeen

on siellä monta muutakin sellaista asiaa jotka on sovittu ja tuottaa ne hoidetaan taas pelissä toisen joissa toisinpäin on se että mitä mieltä siitä hommasta on

tämä ei ollut tämän nykyisen opposition ikiliikkujakeksintö se on kaikkien aikaisempienkin oppositioitten elikkä onnittelut vaan näin on

siis pitää ottaa myöskin huomioon se ettei metsästäjienkään pidä ihan mahdottomia ajatuksia ruveta vaatimaan koska ottavat itsellensä sellaisen riskin ettei sitä riskiä pysty kantamaan

keskustelun

siinä ei ole niin kuin mitään uutta

arvoisa puhemies

monet edustajatoverit ovat asettuneet kannattamaan aloitettani siitä että sota rintamaveteraanien ja sotainvalidien hyväksi kerätyt varat käytettäisiin nyt heidän elinaikanaan heidän hyväkseen

mutta joka tapauksessa jos pikkuisenkaan objektiivisesti miettii tätä asiaa niin tässähän on kysymys upporikkaan valtion toimenpiteestä

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua testillä päivystyksen pe

sitten mikä koskee näitä haitallisia vieraslajeja niin kuin täällä nyt niitä kutsutaan ihan oikein kaikki nämä näkökohdat on jo ajat sitten otettu huomioon kaikessa ja siihen on ollut pakko reagoida

hallitus kun ei ole vaihtoehtoja on pakotettu käyttämään juuri ne vähät konstit hyväkseen ja siitä pääsee sitten arvostelemaan eikä tässä ole mitään kummallisen pari on kysymys vaan sen kummallisempaa

siihen että pääkaupunkiseutulaiset ovat asuttaneet kaikki pellot koska se on niin helppoa pellolle rakentaa

vain upporikkaalla valtiolla on varaa tämän laatuiseen toimenpiteeseen jossa on vaikka kuinka monta kuoppaa joihinka voi kompastua

unisys tehdä tätä asiaa sillä sosiaali ja

minä jos olisin diktaattori niin minä rakentaisin näille mäille ja rinteille jnp

arvoisa puhemies

kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja ja ed

valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat toisen tehtävän vuoksi estyneitä ja pyysivät minua esittelemään tämän tässä tapauksessa käytännössä pöytäkirjaan kun suurempaa tulvaa ei näytä olevan tässä nimiluettelossa tällä hetkellä

mutta jännittävää on lukeeko siellä se mitä itse asiassa on kuvattu eli siis että kuntahankinnat tarkoittaa yhtä kuntaa joka sitten ekspansoi itseänsä että virkamiehet hoiteloopi hommat

ukkola jo tämän oivalluksen tekivätkin ja mainitsivat kuka tämän näytelmän konna on

lääkitystä verestellä menestyksen

kuudessa asia menee

hän sanoi että tämä maailma on menossa siihen malliin että väestö tulee runsastumaan tulee ruuantuotantoalueista pula ja myöskin asuinalueiden pitäisi tulla järjestäytyneiksi juuri tältä pohjalta

arvoisa puhemies

loixarasuvut lanka selätyksen kuntoutusetuuksten kudosrahoituksesta

sitten tästä it palvelukeskuksesta

se kohdistuu kuntapuolelle ja se kaikki muu on tässä moneen kertaan todettu että jos sillä joitakin myönteisiä vaikutuksia on jonkun työpaikan säilyttämiseen niin se on jo arvo sinänsä ja siinä kaikki

tässähän kävi sillä tavalla että tämän tulvadirektiivin perusta ikään kuin muistutukseksi suomen eduskunnalle tuli esiin tässä viime ja toissa viikolla

tässä selonteossa on erinomaisen hyvin laajalti käsitelty tätä kansainvälistä puolta ja kansallista puolta siitä ei pääse yhtään mihinkään

olemme ed

erkki virtasen kanssa istuskelleet tuolla tarkastusvaliokunnassa yhtä aikaa kun pohdiskeltiin tätä samaa asiaa ja kaikki mikä tällä viikolla kerrotaan niin ensi viikolla oli että ei se nyt ihan niin ollutkaan ja ei se niin ollutkaan

oli vähittäiskauppa ryn toiminnanjohtajalla aika kova pala kun joutui sitten loppujen lopuksi antamaan periksi että no kyllä siinä sittenkin kävi niin että pikkuhiljaa vaan ne hinnat nousivat ja kuittaantui pois tuo elintarvikkeitten vähittäishintojen alennus

sitten kun lasku on maksettava jonakin päivänä niin millä tavalla se voitaisiin tehokkaasti hoitaa

mutta sitten on yksi näkökohta joka tavallaan heikentää tätä analyysia ja se on juuri se asia jonka toin tässä äsken vastauspuheenvuorossani esille

ukkola kehuu demareita

no maailma on mennyt muutoin samaan suuntaan mutta käsitys tiiviistä yhdyskuntarakenteesta on mennyt ihan toiseen suuntaan

enpä ole moista kuullut sinä aikana kun hän on täällä yhtä aikaa eduskunnassa ollut

elikkä näin se käytännössä toimii

mutta erinomaisen hyvä ministeri tölli että rahaa kerätään ja jos se kannustaisi löytämään tähän ratkaisun niin hyvä on mutta eikö täällä ole kohta tulossa laki jossa eräät terveyspuolen pyrkimysasiat siirretään

nimittäin nythän hallituksen elvytystoimet itse asiassa kaikki sellaiset kertakäyttöiset toimet kohdistuvat rakennustoimintaan rakennusteollisuuteen infran rakentamiseen jnp

sitten täällä jo viittasin tähän kuinka ytv lain ja läänien tappolain ollessa salissa käsittelyssä täsmälleen samat keskustelut käytiin mutta silloin oli aivan ehdoton ei sieltä ytvn puolelta että ei mitään liittymiä eikä oikein seutukonstellaatioitakaan

eu komissiolle tuli vauhtia tulvadirektiiviasioissa ja sieltä kun saivat tulvadirektiivin valmiiksi niin rupesivat jo sitten kovistelemaan välittömästi jäsenvaltioita että onkohan se implementoitu jo paikalliseen lainsäädäntöön

siis toisin sanoen mistä löytyy se sellainen vahti että nyt luvattu alennus todella todella säilyy alennuksena

ihan lyhyesti ed

jälleen provosoituna yritän oman tietomääräni perusteella vastata ed

ukkolalle hyvin lempeällä tavalla kun hän käyttää semmoisia hyvin persoonallisia vertauksia palautan mieleen edesmenneen isäni jonka kuolematon virke oli oli sitten kuolevainen virke myöskin hän oli nimittäin lopettanut tupakanpolton tuossa sodan jälkeen ja sitten tuli sen perheelle lausuneeksi että jos polttaa niin kuolee ja jos ei polta niin kuolee mikä ero näillä kahdella asialla on

arvoisa puhemies

sen vanhan hotellirakennuksen mikä siellä on johdosta metsähallitus on tehnyt omistajalle lukuisia huomautuksia korjaamisesta parantamisesta vaalimisesta

lahtelalle kommenttina

sitten olin tuossa yliopiston proffan hommassa ihan sattumalta mielenkiintoisessa tilaisuudessa pariisissa paikassa jossa minun ei olisi pitänyt olla mutta nyt vaan tehtäväni puolesta sinne jouduin

kuoppa peräsi finanssivalvontaa apuun näissä sijoitusasioissa

mikä siis on yhteiskuntaa rakentava ja säilyttävä niin juuri sellainen sukupuolineutraali avioliittokäytäntö jota tässä nyt kannatetaan

silloin grönlannin eteläkärkikin oli lammastalousaluetta ja siellä on siltä ajalta kirkot ja kivirakennukset ja kaikki edelleen olemassa

tähän liittyen on syytä kyllä todeta se että näin pitää tietysti tehdäkin mutta kyllä niihin varsinaisiin syihin pitää puuttua myöskin

tässä salissa on käyty näistä asioista niin kuin olen moneen kertaan todennut perustavaa laatua olevaa keskustelua useaan eri otteeseen ja kaiken tämän keskustelun käynnisti karkkilan kaupunki

kun otetaan huomioon minkälaista markettirakentamista on harrastettu viime aikoina niin tässä on semmoinen oiva mahdollisuus kuitata sitten hinnankorotusten kautta rahnaa noitten velkojen maksuun

olen siellä rautatieasemilla nähnyt kuinka useita tämmöisiä koiria on katiskaverkosta tehdyissä häkeissä ja niitä viedään tällä tavalla tuoreena keittiöihin surmattavaksi ja sitten ruuaksi valmistettavaksi ja sitten otetaan tietysti nahka pois

kaikki on yliniemisesti jätetty tekemättä jotta olisi saatu aikaan tämä tilanne mikä nyt on

mäkelä ei ollut täällä paikalla kun kerroin siitä millä tavalla tämä ammattikorkeakoulujärjestelmä suomeen tuli ministeri christoffer taxellin toimesta ja minkälaisia keskusteluja silloin käytiin

niin kuin totesin meillä on finanssikriisi se vaikuttaa kaikkialla talouskriisi ruokakriisi ja energiakriisi

elikkä toisin sanoen kun nyt sitä puolta halutaan pitää yllä niin ei sentään harmaan ja mustan talouden koijareille pidä antaa näitä rahoja vaan pitää ottaa käyttöön käännetty arvonlisäverojärjestelmä

elikkä jos vuorten rinteiltä hakataan metsät pois niin ei niitä tulvia kyllä voi millään tällaisella direktiivin implementoinnilla estää

nimittäin kysymys oli siitä että ei tytöltä kerro siitä minkälainen kerrottiin minkälainen yhdyskunta rakenne video media oy ja se ottaa näihin ideologia vai yhdyskuntarakenneideaali on pariisilla jota on kai nyt jollakin tavalla metropolina pidettävä ja jäsen saa naama oli

se on kokonaisuutena yhteiskuntaa säilyttävä kun sen eron poistaa myöskin arkikielestä poistaa sen eron

säädettiin lex karkkila ja luotiin sellainen järjestely jossa niinkun kun kunta on siinäkin kuntayhteisö on siinä tilassa että tilinpitosääntöjen mukaan tilinpäätöksen tekeminen on vähän vaikeaa

kaikki yhdellä tavalla ovat vaikuttamassa siihen että marvin harrisin kulttuurimaterialistinen historiaselitys pursuaa suorastaan siitä ulos elikkä mitä tiukemmaksi kilpailu luonnonvaroista käy sitä kehnommin käy ihmisoikeuksille ja sitä enemmän niin sanotut pahat tavat ritualisoituvat hyväksyttäviksi tavoiksi

se on yhteiskuntaa kokonaisuutena enemmän säilyttävä kuin semmoinen jossa on erottavia tekijöitä jotka sitten puhuttavat ihmisiä

kuoppa on kuulemassa sen koska siinä käyn läpi viime viikon mitä onkaan tapahtunut näillä rintamilla siis männä viikon aikana

se on teidän hyvä pitää mielessä kun mietitte näitä tulevia kuvioita ja sitä kuinka pitkä tulevaisuus teidän puolueellanne on omalla politiikallaan

on hyvä että hallitus on tehnyt kuulemma tätä koskevia myönteisiä kannanottoja tällä viikolla niin että tässä asiassa toimitaan aivan oikealla tavalla

minä en ymmärrä millä konstilla he kuvittelevat nyt vähittäiskaupan lupausten perusteella että heidän tarvitsemiaan tuottajahintojen nousuja voitaisiin toteuttaa

erikoisen tärkeää on tässä se että monet näistä vesistöistä ylittävät valtakuntien väliset rajat jolloinka tämmöinen integroitu euroopan yhteisö on varsin sopiva elin antamaan sitten useita jäsenvaltioita koskevia direktiivejä

kun tämmöinen vähän suoraan sanottuna meikäläisittäin eläinsuojelullisesti karmea prosessi on siellä takana niin euroopan yhteisö on päättänyt että ei erikoisemmin suosita niitten turkisten tuontia euroopan yhteisön markkinoille

ja miksi näin

sen onnistumisen mittari on se että yhteistyö näitten osien kesken sujuu yhteispelillä sillä tavalla että rajaa ei huomaa kukaan koska siirryttiin yhdestä kaupungista toiseen

siis tämähän lukitsee tuottajahintojen nousun joka on itse maatalouselinkeinon kannalta ihan elintärkeä asia

sitten näistä käyttövarallisuuksista

näin meille todistettiin silloin hallintovaliokunnassa monen asiantuntijan voimalla että ei voi tehdä konkurssia